mutta kuten kaikki tiedätte monissa kunnissa kuntatalouden haasteet ovat todella merkittävät ja valitettavasti näyttää siltä että ne vaikuttavat myös lastensuojelu lisää kysymys mahdollisuus vei vain ylös seisaalle nousevin edustaja lastensuojeluun

kyllä tämä yhtälö vaikuttaa aika mielenkiintoiselta

oikein odotan mitä ministerit tähän asiaan tuolta aitiostaan vastaavat

itse en tähän usko mutta haluan vain todeta eduskunnan pöytäkirjaan että nimenomaan siitä syystä johtuen että haluamme seurata erityisen tarkasti sitä onko tällä tällaisia vaikutuksia joita lukuisat edustajatkin ovat kertoneet että mahdollisesti on tähän päätökseen valtioneuvostoistunnossa liitettiin lausuma jossa nimenomaan näitä vaikutuksia tullaan hyvin tarkkaan seuraamaan

muistutan edustajia myös siitä että ruotsissa on aivan tällainen vastaavanlainen terveyspalvelujärjestelmä paperittomille henkilöille eli he saavat samalla tavoin kuin tässä nyt esitetään turvapaikanhakijoille kuuluvat terveyspalvelut

ruotsissa ei ole ollut näköpiirissä tämänkaltaista vetovoimatekijää joka täällä on tuotu esille ja ruotsi on vielä huomattavasti monikulttuurisempi yhteiskunta kuin suomi tällä hetkellä on

puhemies

arvoisa puhemies

ehkä aivan pari huomiota lyhyesti

minä en tällaista lähtökohtaa oikein ymmärrä ihan siitä syystä johtuen että niin kuin täällä on edustajien puheenvuoroissa jo kerrottu niin me tämänhetkisessä lainsäädännössä jo turvaamme kiireellisen hoidon näille ihmis

ensinnäkin jaan tämän yhteisen tavoitteen siitä mikä täällä on jo todettukin että euroopan neuvoston ja etyjin yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja minusta on ollut hyvä että myös täällä eduskunnan piirissä olemme valtuuskuntien kesken jonkin verran tehneet yhteistyötä ja ehkä meidän täytyy vielä vähän katsoa minkälaisia muita uusia yhteistyömuotoja voisimme löytää valtuuskuntien välille

anne kiireellisen hoidon näille ihmisille mikä on tietenkin varmasti ihmisarvoisen kohtelun mukaista niin kuin monen teidän omasta näkökulmastanne olette täällä kertoneet

ja tällä on vaikutusta naisten työmarkkina asemaan palkkoihin eläkkeisiin ja niin edelleen eli emme voi sulkea tältä tasa arvonäkökulmalta tietenkään silmiä

siitä mitä edustaja rossi totesi omassa puheenvuorossaan haluan vain vahvistaa sen että kyllä minunkin mielestäni näiden kansainvälisten verkostojen olemassaolo on jo sinällään erittäin arvokasta

mutta minun kysymykseni arvoisat edustajat on se että kun ihminen tulee päivystysluontoisesti kiireelliseen hoitoon kustannukset ovat aivan jotain muuta kuin silloin kun pääsemme niihin asioihin ajoissa kiinni ja sen vuoksihan me olemme tätä esitystä tänne tuoneet että me pystyisimme myös tämän rajatun pienen ihmisryhmän osalta toimimaan ajoissa ja näin säästämään itse asiassa päivystyksestä johtuvia kustannuksia

lisäksi muistuttaisin siitä että meillä on lukuisia muitakin perheille suunnattuja tukimuotoja kun edustaja mäkipää kysyi tästä yrittäjien asemasta joka on tärkeä kysymys

me kohtaamme kollegoita ympäri eurooppaa ja saamme toki paljon konkreettisia asioita aikaiseksi esimerkiksi euroopan neuvoston puolella sitovia sopimuksia jotka velvoittavat jäsenmaita mutta kyllä se kohtaaminen se että voimme myös oppia toisiltamme ja kuulla miten eri maissa asiat ovat on äärettömän tärkeää ja arvokasta meille kaikille myös tässä kotimaisessa työssä

meillä on tämän lisäksi olemassa esimerkiksi yksityisen hoidon tuki joka tulee sitten avuksi mikäli halutaan esimerkiksi palkata perheeseen siten että lapsi ei mene päivähoidon tai varhaiskasvatuksen piiriin kotiin joku hoitamaan lasta

jos täällä nyt sanotaan että tämä on aivan harkitsematon esitys niin pyydän ottamaan sitten kantaa myös tähän kustannuspuoleen joka syntyy sieltä päivystyksestä käsin kun ne ihmiset eivät saa ajoissa apua ja ongelmat pahenevat ja pahentuessaan myöskin niiden hoito kallistuu

eli meillä on erilaisia tukimuotoja ja tavoite tietenkin on se että kaikki perheet löytäisivät näistä tukimuodoista sen itselleen parhaiten sopivan tavan hoitaa lapset

edustaja sasi toi esille tämän järjestöjen välisen tiiviin yhteistyön ja voin kertoa että juuri esimerkiksi euroopan neuvoston pysyvän komitean viimeisimmässä kokouksessa olivat etyjin vaalitarkkailuasiat esillä ja kävimme hyvän keskustelun ja totesimme sen että on erittäin tärkeää että nimenomaan vaalitarkkailussa järjestöjen välinen vuoropuhelu toimii

edustaja heinosen puheenvuorosta on vähän vaikea ottaa selvää koska ensin hän syyttää minua kaikista suomalaisten lasten huostaanotoista ja sitten hän toteaa että meillähän on asiat täällä varsin hyvin lasten osalta

aivan lopuksi puhemies minun on kyllä sanottava että itselleni tässä esityksessä on kyse myös suomalaisten ihmisten kansanterveydestä

tällaisena ebola aikana jota me elämme olen hämmästynyt siitä että hyvin harvassa puheenvuorossa puhutaan siitä millä tavalla pystymme suitsimaan näitä yli maiden rajojen liikkuvia tarttuvia tauteja

että jos nyt ensin päättäisitte mitenkä päin se nyt oikein on

on totta että omaishoito on meille erittäin tärkeää ja kun väestö ikääntyy niin uskon että se on tulevina vuosina yhä tärkeämpi hoitomuoto

ja on aika paksua sanoisin että te syytätte huostaanottotilanteesta entistä ministeriä kun te olette tekemässä linjauksia jotka edelleen tulevat heikentämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden asemaa tässä maassa

ja pysyykö toisen porpr

tästä luulen että vallitsee hyvin laajalti yhteinen näkemys

tämä esitys osaltaan mielestäni turvaisi myöskin suomalaisten ihmisten kansanterveyttä jotta nämä tarttuvat taudit saadaan riittävän varhaisessa vaiheessa havaituksi ja hoidetuksi

mitä sitten tulee tuohon viime viikon kannanottoon meillä oli vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta iso keskustelutilaisuus jossa myös tätä omaishoitoasiaa sivuttiin ja kantaani kysyttiin myös tähän kelalle siirtämiseen

sanoin että en ole vielä muodostanut siitä kantaa koska meillähän on parhaillaan tämä työryhmä tekemässä työtään ja haluan tietenkin antaa tälle tärkeälle työlle työrauhan

ja sanon sitten vain tähän loppuun puhemies että sinänsä minä en ole yllättynyt tästä kokoomuksen suhtautumisesta siihen mitä viime kaudella tehtiin koska tehän olitte itse asiassa vastustamassa sosiaalihuoltolain uudistusta hallituksessa

tämä asia on ollut esillä muun muassa näissä tapauksissa joista olemme lastensuojelun epäonnistumisista jos näin voi sanoa julkisuudesta lukeneet

arvoisa puhemies

mikäli nyt näyttää siltä että lakia syystä tai toisesta joudutaan sitten jatkamaan niin toivon että tämä valiokunnan lausuma otettaisiin vakavasti koska kyllä on niin että kaikessa toiminnassa nyt pitää tämä energiatehokkuusasia ottaa hieman rivakammin esille

jokainen ihminen on laulun arvoinen

sain puolustaa aika lailla yksikseni näitä lapsiperheitä ja huomaan että edelleen korpeaa tämä asia

noissa tutkinnoissa joita on tehty on käynyt aivan ilmeiseksi se että tiedonkulussa on ollut vakavia puutteita

mutta minusta se ei ole sellainen keino jolla yksin voidaan ratkaista ne ongelmat joita omaishoidossan

lisäksi on käynyt ilmi että oikein kenelläkään ei ole ollut kokonaisvaltaista otetta lapsen tilanteesta ja on ikään kuin lapsi jäänyt sinne eri järjestelmien väliin

haluan lämpimästi kiittää tämän keskustelualoitteen ensimmäistä allekirjoittajaa siitä että tämä asia keskustellaan yhteisesti tänään tässä salissa ja samalla kiitän myös sisäministeriä äskeisistä tärkeistä lin jauksista hallituksen puolesta

konsepti liittyy unionin turvallisuusstrategian vaatimukseen edistää varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa nopeaa ja tarvittaessa voimakasta väliintuloa

jos luette tarkasti ed

nyt tässä toimiva lastensuojelu ryhmän osana etenee myöskin asiantuntijoille niille jotka lasten kanssa ylipäätään tässä maassa työtään tekevät opas joka thln toimesta tullaan tekemään jossa käsitellään myöskin tätä tietosuoja asiaa joka on tärkeä juttu sen takia että on kyllä tullut myös sellaista viestiä että ihan aina se tietosuoja ei olekaan esteenä vaan itse asiassa se miten sitä tietosuojaa tulkitaan on esteenä

vaikka operaation käynnistäminen ei edellytä ykn turvallisuusneuvoston valtuutusta on sen pyyntö lähtökohtana taistelujoukkojen käytölle kriisitilanteessa

minua vaivaa kovasti esimerkiksi maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa se että me suomalaiset kovin usein ajattelemme että tietyt oikeudet kuuluvat vain meille

meillä on vahva peruste ollut tehdä tämä vastalause ja kyllä nyt ollaan naiiveja jos ei myönnetä sitä että vuoden vaihteessa kunnissa ja arassa voi tämän asian suhteen vallita pienimuotoinen kaaos

tähän mennessähän osastoja ei ole kertaakaan käytetty operaatioissa ja mahdollista tulevaa käyttöäkin on vaikea arvioida onhan kriisien ennakointi aina haastavaa

osaston käytöstä jäsenmaat päättävät yksimielisesti

kysynkin ministeriltä miten hallitsette tämän kaaoksen mikäli sellainen on päällä

mutta kun kyse on siitä että suomeen tullaan näiden samojen asioiden vuoksi hyvin usein meidän oma suhtautumisemme ainakin joidenkin henkilöiden suhtautuminen on kovin negatiivinen

tosiaan tarkastusvaliokunta teki ansiokasta työtä näiden kosteusvaurioiden äärellä ja olen hyvin perillä siitä listauksesta joka myös tuonne stmn tontille on näiltä osin tullut

on tunnustettava että taisteluosastot voivat vahvistaa eun strategista uskottavuutta vain jos niiden käyttöön on todellinen valmius ja kyky

lisäksi minua vaivaa arvoisa puhemies se että joskus tuntuu siltä että rasismiin suhtaudumme liian yliolkaisesti

nyt julkisuudessakin on käyty keskustelua siitä pitäisikö näille kansalaisille joita aika paljon tänä päivänä valitettavasti suomessakin on joilla on erilaisia kosteusvaurioista ja homeongelmista johtuvia terveysongelmia jollakin tavalla koordinoidusti saada apua

arvoisa herra puhemies

aivan ensiksi haluan minäkin yhtyä tuohon edustaja heinosen ihmettelyyn siitä kun lisäbudjetissa on näin merkittäviä asioita kuin tämä metsähallitukseen liittyvä kysymys ja terrafameen liittyvä kysymys että olisi ollut suotavaa että asianomaiset ministerit olisivat myös tässä salissa keskustelemassa näistä asioista

ja senkin vuoksi on tavattoman tärkeää että nimenomaan tänään tällä areenalla me toteamme yhteisesti että meillä on ehdoton nollatoleranssi rasismia kohtaan

meillä on stmssä tämmöinen ympäristöherkkyysverkosto jossa on tutkimuslaitoksia muun muassa mukana ja siellä ministeriön asiantuntijoiden kanssa on siis pohdittu tällaisen erityisen sisäilmaklinikan perustamista juuri tämäntyyppisille potilaille joilla näitä oireita on

meillä on ollut työryhmä joka on näitä laatusuosituksia nyt pohtinut ja huomenna tosiaan nämä etenevät sillä tavalla myöskin julkiseen kommentointiin että tuonne valtioneuvoston otakantaa

eri puolilta suomea kuuluu nyt erittäin huolestuneita yhteydenottoja nimenomaan työllisyyden osalta

suvaitsemattomuus ei ole riittävän kova asenne

tässä valmistelussa jota nyt on tehty on lähdetty siitä hallituksen tekemästä rakennepoliittisen ohjelman päätöksestä ja ollaan tietenkin jouduttu katsomaan lasten hoidon tukia tavallaan yhdessä yhtenä kokonaisuutena mutta tämänkaltaista viitoitusta tähän toimeksiantoon ei ole nyt sisältynyt

vielä kovempaa on kuunnella oppia ja ymmärtää aiemmin vierasta ja outoa ihmistä

taisteluosastojen puitteissa on järjestetty yhteisiä harjoituksia jotka ovat lisänneet suomalaisten joukkojen yhteistoimintavalmiuksia muiden näihin osastoihin joukkoja osoittaneiden maiden kanssa

starttirahoista on pulaa

arvoisa puhemies

kun uutena tarkastusvaliokunnan jäsenenä olen saanut tämän syksyn alusta olla mukana tämän valiokunnan työssä niin ei voi muuta kuin yhtyä tuohon edustaja saarisen edellä esittämään näkemykseen siitä että erittäin mielenkiintoisesta työstä myös tässä eduskunnan valiokunnassa on kyse muun muassa nyt jos ajattelee eilistä päivää jolloin valiokunta järjesti julkisen kuulemisen vtvn raportin pohjalta jossa tulee varmasti myös uusia tärkeitä teemoja esille joihin valiokunnan tulee puuttua

siksi haluan kyllä kysyä mitä te ministeri stubb näille nyt työttömänä oleville ihmisille haluatte sanoa koska se että me nyt kerromme säilyttävämme olemassa olevia työpaikkoja ei riitä heille

sen lisäksi järjestetään pyöreän pöydän keskusteluja näistä laatusuositusasioista ammattilaisille ja asiantuntijoille jotta saamme myös palautteen näihin suosituksiin ja sen jälkeen sitten suositukset saatetaan voimaan

kun ministeri anttila te täällä kerrotte nyt eduskunnan edessä onneksi että tämä on ollut ankka niin olisin kyllä toivonut että hiukan nopeammin olisitte voinut korjata tämän uutisen

tällä on merkitystä myös kansallisen puolustuksen näkökulmasta sillä varsinkaan eun puitteissa ei ole olemassa mitään vakiintuneita sotilaallisen suunnittelun tai yhteistoiminnan rakenteita

itse kyllä pidän vahvuutena myös sitä että meillä erilaiset lapset ovat samoissa päiväkodeissa

on erittäin valitettavaa se että hallituksen sisällä ei ole ikään kuin selvyyttä tästä asiasta ja kansalaiset joutuvat kääntymään sitten meidän puoleemme kysyäkseen mikähän tämä kanta mahtaa olla

he tarvitsisivat polkuja työelämään ja niitä polkuja ei synny ilman että tulee myöskin rahoitusta näille tärkeille toimijoille

minusta on erittäin hyvä että päiväkodin arjessa nähdään että on erilaisia lapsia ja erilaisia vanhempia ja vähän pelkään sitä jos tähänkin asiaan tuomme tämän valinnanvapauden johtaako se pahimmillaan siihen että sitten hyvätuloisilla on hyvätuloisten päiväkodit ja sitten heikompituloisilla toisenlaiset päiväkodit

suomen tulisikin olla aloitteellinen käytettävyyden lisäämisessä ja kehittämisessä

ne ratkeavat tulosten perusteella

esimerkiksi selonteossa mainitulla tavalla osastojen toimintaa voitaisiin joustavoittaa niin että osastoon voitaisiin liittää tarvittavia toimintoja edelliseltä ja seuraavalta valmiusvuorossa olevalta osastolta

arvoisa puhemies

ja pääministeri vanhanen rohkenen ympäristövaliokunnan puheenjohtajana olla teidän kanssanne äsken esittämästä arviosta aivan päinvastaista mieltä

haluaisin ensinnäkin tukea vahvasti valiokunnan puheenjohtaja edustaja braxin näkemystä tästä ensimmäisestä ponsikohdasta jossa siis edellytämme sitten mikäli päätös tästä salista tulee sitä että hallitus raportoi myöskin verovajeesta systemaattisemmin tulevina vuosina

tämä keskustelu alkoi hyvin myönteisessä hengessä ja kiitosten merkeissä jotka kyllä hallitukselle kuuluvat

pitäisin korkeassa arvossa sitä että varhaiskasvatuksen osalta mutta nimenomaan myös lasten hoidon ja hoivan osalta olisimme mahdollisimman tasavertaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa

olin äärimmäisen ilahtunut siitä että työministeri ihalaisen nimi täällä mainittiin koska hän on varmasti tehnyt tässä suurimman urakan hallituksen puolelta

miksi alueelta tulee viestiä niin tekijöiltä kuin muiltakin toimijoilta että valvontaa ei kyetä tekemään

mutta ihmettelen kyllä sitten tätä käännettä joka tässä keskustelussa nyt edustaja tiilikaisen puheenvuoron johdosta syntyi että hallitus onkin yhtäkkiä sitten toimeton

voi tietenkin esittää kysymyksen miksi näin ei ole menetelty jo aiemmin tämä on kuitenkin merkittävä summa niin kuin tässä keskustelussakin on käynyt ilmi

miksi ympäristöjärjestöt ovat esittäneet kaikki yhdessä tämän arvion teidän hallituksenne onnistumisista

herää kyllä kysymys arvoisa puhemies mitä vielä enemmän hallitus olisi tässä tilanteessa voinut tehdä raamisopimuksen aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

lisäksi nämä harmaan talouden kysymykset jotka tässä laajasti käsitellään ovat aivan oleellisia

sain olla edellisen kerran kun tätä kauppojen aukioloasiaa käsiteltiin eduskunnan talousvaliokunnassa joka edellytti monia asioita siinä vaiheessa sitten kun mahdollisesti tätä lainsäädäntöä lähdetään uudelleen käsittelemään

mielestäni näistä kysymyksistä tulisi keskustella laajasti ei vain eduskunnan tarkastusvaliokunnassa vaan tämä keskustelu tulee ulottaa systemaattisesti myös eduskunnan muihin valiokuntiin jotta tämä työ jota tarkastusvaliokunta tekee voisi sitten ulottua uusiin lainsäädäntöhankkeisiin jatkossa

näitä kysymyksiä viime kaudella kysyimme oppositiosta käsin teiltä arvoisa keskusta ja ei tuntunut tulevan tulosta

miksi pääministeri vanhanen teidän arvionne on täysin erilainen

ehkä selvennän alkuun sitä että en usko että tästä salista eikä myöskään asiantuntijoitten joukosta löytyy yhtäkään sellaista henkilöä joka olisi sitä mieltä että rakenteen uudistaminen ei olisi välttämätöntä

on tärkeää että tuemme jatkossakin eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan vahvistamista

nyt syntyy kyllä vaikutelma että onko kuitenkin päällimmäisenä se harmitus siitä että nämä tämän hallituksen tulokset puhuvat enemmän puolestaan

haluan vielä alleviivata sitä että jaan tämän käsityksen joka täällä on esitetty siitä että me tarvitsemme yhtenäiset käytännöt omaishoidon asioille koska itsekin olen ihan kansanedustajana saanut erittäin paljon yhteydenottoja siitä että nämä käytännöt vaihtelevat nyt liikaa

kyse on myös eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisestä ja olemassa olevien instrumenttien hyödyntämisestä tähän tarkoitukseen

arvoisa puhemies

puhemies

silloin voi kyllä hyvällä syyllä kysyä

selonteko näyttäisi jättävän auki taisteluosastoihin osallistumisen tulevaisuudessa

toivoisin kyllä että hallitus nyt erittäin tarkasti kun huomaamme että näitä rakennemuutospaikkakuntia tulee väistämättä erilaisten syiden johdosta lisää tutustuisi erityisesti tähän kohtaan valiokunnan mietintöä ja ottaisi onkeensa näistä hyvistä neuvoista joita tässä tältä osin esitetään

onko ihme että monet niistä hyvistä käytänteistä joihin ministeri risikko tässä viittasi jäävät matkan varrelle

olen vain sanonut sen että en usko että pelkällä kela siirrolla saamme tämän asian ratkaistua koska pelkoni on se että silloin se palveluketju siellä kunnan tasolla saattaa katketa ja omaishoitaja ei välttämättä saa sitä palvelupuolen tukea joka on myös tärkeä omaishoitajan jaksamisen kannalta

kun te ette ole vastannut vieläkään tähän kolme kertaa esitettyyn kysymykseen päivähoidosta joka siis on talousvaliokunnan asiaa käsitelleen valiokunnan mietinnössä esitetty niin millä tolalla tämän lakiesityksen valmistelu oikein on jos ei se vastaa näihin kysymyksiin joita eduskunta on edellyttänyt viime kerralla tätä asiaa käsitellessään

onko ihme että potilaat asiakkaat tippuvat erilaisten hallinnollisten portaitten ja raja aitojen väliin

jos näin on se aiheuttaa monia kysymyksiä

tämä on merkittävä iso päätös ymmärrämme sen vaikutukset mutta korostaisin kyllä tätä mitä valtiovarainministeri rinnekin täällä toi esille että nyt tällä lapsivähennysjärjestelmällä pyritään nimenomaan parantamaan sitä että pienet ja keskituloiset ihmiset ja lapsiperheet eivät kärsisi tästä leikkauksesta turhan paljon

onhan juuri viime aikoina pohdittu euroopan unionin yhteistyötä enemmän kuin koskaan johtuen osin eun turvatakuista käydyn keskustelun vuoksi

tämähän se on se todellinen ongelma ja valitettavasti monillakaan malleilla tämä asia ei välttämättä ihan yksinkertaisesti tule ratkaistuksi vaikka täällä ehkä niin halutaan esittää

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttääkin että hallitus täsmentää suomen tulevaisuuden aikeita osallistua turvallisuusyhteistyöhön niin ykn kuin euroopan unioninkin puitteissa mutta myös muualla moninkeskisessä yhteistyössä ja luonteva paikka näille tarkennuksille ja täsmennyksille on pian eduskunnalle annettava ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko

luulen että keskustelu tästä jatkuu